ja nyt täytyy muistaa kun tässä tavoitteena on lisätä kauppojen aukioloaikaa että ei ole järkevää se että lisätään kannattamattomien kauppapäivien aikaa

se tilanne johon edustaja zyskowiczkin viittasi näiden toimeentulorajoitusten osalta jos sitä vähän konkretisoidaan on sellainen että esimerkiksi vietnamilainen metallimies filippiiniläinen sairaanhoitaja joka toimii lähihoitajana ukrainalainen maatalouslomittaja tai venäläinen bussinkuljettaja ei pysty sillä palkallaan mitä hän suomessa saa joka on täysin tesin mukainen palkka tuomaan tänne puolisoaan ja kahta lastaan

suomi on kamppaillut vapaakaupan puolesta jo vuosikymmenten ajan

ensin gatt ja efta sittemmin eu jäsenyys ovat avanneet markkinoita suomalaiselle osaamiselle

arvoisa puhemies

sen takia valiokunta halusi korostaa sitä että näillä elinkeinonharjoittajilla pitää olla mahdollisimman pitkälti oma vapautensa sen suhteen milloin he kauppaansa auki pitävät ja tämä on myöskin tänne lausuntoon kirjattu ja vähintä on se että tämä vapaapäivä on voimassa kerran viikossa

täytyy muistaa se että espanja portugali irlanti nämä valtiot ovat samantyyppisellä politiikalla nousseet ovat tällä hetkellä talouskasvussa

onko teidän mielestänne järkevää että eduskunta vie tätä asiaa siihen suuntaan että todelliset ympäristövaikutukset arvioidaan nykyistä tarkemmin ja suhteutetaan ne vaadittaviin järjestelmiin

toivon että tämä aloite saa asianmukaisen käsittelyn ja toivon että se tulee menemään myös valiokuntatyössä läpi ja että siitä tulee laki meille myöhemmin

siellä on pystytty asioita viemään oikeaan suuntaan ja olisi väärin niitä kohtaan jos silloin yhdelle ruvetaan olemaan erilainen ja ajattelemaan eri tavalla eli kyllä tässä on tämä kokonaisuus ja iso kuva nähtävä

suomalaisten hyvinvoinnin rahoituksesta puolet kertyy viennistä joten kaupan vapauttaminen on suomalaisten hyvinvoinnin edistämistä

silloin tietysti herää kyllä kysymys ovatko nämä rajat ihan kohdallaan silloin kun varsinkin käytännön elämästä on opittu että tämä väki on sellaista jonka sanotaanko kynnys hakea yleistä sosiaaliturvaa suomesta on varsin korkealla ja tässä suhteessa pitäisi nähdä tämä kokonaisuus

arvoisa puhemies

rajamäki sanoi täällä että jos turvapaikkapolitiikka ei ole uskottavalla tasolla niin se heijastuu myöskin työperäiseen maahanmuuttoon kohdistuviin asenteisiin

tavoitteet ovat selvät

on erittäin hyvä asia että hallitus on pystynyt osan raamiratkaisua toteuttamaan tämän energiaveroleikkurin ja ottaa sen käyttöön välittömästi

haluamme helpottaa yritysten pääsyä yhdysvaltain markkinoille ja purkaa päällekkäisestä sääntelystä aiheutuvia kaupan esteitä

kaikki vastaavat omaan huutoonsa ja taloutta pystyy kyllä kasvattamaan laittamalla omaa kilpailukykyään kuntoon ja se pätee myös täällä suomessa

erikoistavarakaupan näkemys on ollut toisenlainen

erityisesti suomalaisille pk yrityksille sopimus on tärkeä koska se mahdollistaa markkinoillepääsyn ja kilpailun atlantin tuolla puolen

budjetin loppusummaa ei ole yksikään hallitus sitten paavo lipposen ensimmäisen saanut laskemaan kahtena vuonna peräkkäin nyt sen tekee stubbin ensimmäinen

suomessa on hyvin paljon energiaintensiivistä teollisuutta ja sen kilpailukyvyn varmistaminen epävarmassa taloudellisessa tilanteessa jossa vientimarkkinat ovat vaikeasti ennustettavia on erittäin positiivinen signaali siitä että suomeen kannattaa myöskin investoida ja teollisella tuotan nolla nimenomaan paljon energiaa käyttävällä teollisella tuotannolla on suomessa myöskin tulevaisuutta

toinen asia on sitten se mihin edustaja sasi jo aikaisemmin viittasi että mitä sitten kun tänne tullaan puolison työn mukana ja vaikka se puolison palkka olisikin parempi

tiedän tapauksen jossa silloin kun nokialla vielä meni hyvin heille tuli paljon intialaisia diplomi insinöörejä

vasemmalla laidalla tätäkin salia toivotaan elvytystä eli lisävelkaantumista

myöskin ne jotka ovat kertoneet olevansa alaikäisiä mutta tosiasiassa eivät sitä ole ovat loppuneet koska nämä ikätestit on otettu käyttöön

yhdellä oli vaimo joka oli toiminut intiassa pitkään hammaslääkärinä

eli ainakin niissä osissa maata missä ulkomaalaisten kaupankäynnillä on suuri merkitys tällä tulee olemaan positiivinen vaikutus

tämä on yksi osa tätä kaikkineen hyvää raamiratkaisua johon toki sisältyy muitakin kilpailukykyä parantavia asioita kuten yhteisöveron alentaminen ja sitten tämä t k vähennys ja bisnesenkeliratkaisu

venäjän energiasta riippuvainen eu voi monipuolistaa energiapalettiaan mikäli yhdysvallat vapauttaa nesteytetyn maakaasun vientirajoituksia

valiokunta toivoo ja näkee tärkeänä että niillä osa aikaista työtä kaupassa tekevillä henkilöillä jotka haluavat tehdä pidempää päivää on mahdollisuus tämän myötä sitä pidempää päivää tehdä ja on myöskin tärkeää se että esimerkiksi niillä opiskelijoilla jotka tekevät näitä sunnuntaivuoroja on mahdollisuus tienata ansioita joilla voivat rahoittaa omaa opiskeluaan

palaan tähän eiliseen aktn lakkoon

ei tässä ole minkäänlaista järkeä ja tiedän että sen jälkeen on tehty näitä koulutuksia joilla pystytään nopeammin kouluttamaan tutkintoon näyttökoeperusteisesti mutta on edelleen iso kysymys se miten me voimme hyödyntää sen työvoiman osaamisen joka on suomeen tullut esimerkiksi sen takia että puoliso on saanut täältä työpaikan

vapaakauppasopimuksen avainsana on syrjimättömyys

sitten kun tullaan tähän kotoutumiseen niin on kiistatta niin että kaikkien niiden jotka ovat pysyvästi saaneet tänne oleskeluluvan on myöskin saatava mahdollisuus kotoutua mahdollisuus oppia tätä kieltä mahdollisuus myöskin oppia omaa kieltä koska jos tässä kotoutumisessa ei onnistuta niin ne vaikeudet eivät kohtaa pelkästään tulijoita vaan ne kohtaavat myöskin niitä jotka täällä jo ovat

miten te arvioitte tämän lakon vaikutusta suomen talouteen ja suomalaisten luotettavuuteen kauppakumppanina

voimme jatkossakin pitää kiinni siitä ettemme halua kauppoihimme geenimanipuloidusta vehnästä leivottua leipää tai hormoneilla terästettyä lihaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun jo aiemmin kehysneuvotteluissa on päätetty että tämän neuvottelujärjestelmän kehittämistä edistetään niin onko hallitus valmis patistamaan jotta neuvottelutulos syntyy ja jotta vastaavilta lakoilta jatkossa vältytään

sen takia tähän kotoutumiseen pitää myöskin antaa resursseja

mikäli sopua ei synny hallituksen tulee toimia kuten pääministeri on todennut

mutta tässäkin ollaan hyvällä tiellä sikäli että täällä on mennyt läpi lainsäädäntöä myöskin kokeilulainsäädäntöä jossa on hyvin pitkälle meneviä asioita

olen kyllä sitä mieltä että tämä sote ratkaisu pitää tehdä mutta se pitää pystyä tekemään niin että laadusta tinkimättä voidaan kustannustason nousua hillitä

arvoisa puhemies

eli todella paljon on tähän maahanmuuttopolitiikkaan tehty toimenpiteitä tällä vaalikaudella nimenomaan tämän vaalikauden lopulla menty lähemmäs pohjoismaista käytäntöä ja se on ollut oikea linja jotta me varmistamme myönteisen asenteen tätä työperäistä maahanmuuttoa ja ylipäätään kansainvälistymistä kohtaan

kun äskeistä puheenvuoroa kuunteli niin vähän tuntui että mahtoivatko vihreät enää muistaa mitä he ovat olleet tekemässä mutta ehkä se sieltä kuitenkin tuli

ensinnäkin kun edustaja viitanen viittasi arviointineuvoston raporttiin on hyvä katsoa mitä siellä oikeasti sanotaan

tämä lapsilisäkeskustelu alkaa varmaan olla jo tältä osin kohta maalissaan mutta haluaisin kiinnittää huomiota siihen mitä edustaja uotila täällä puhui että imf toivoo nyt että lähdetään elvyttämään

tämä työttömyyden kuva on hyvin moninainen ja vaikka asia onkin vakava niin tässä ei nyt pidä antaa sellaista kuvaa että mitään ei olisi tehty

kuntien tehtävien vähentäminen on välttämätöntä

siellähän sanotaan niin että säästöjen ja julkisen talouden tasapainottamisen osalta hallituksen valitsema linja on täysin oikea

myös yhteishankintakoulutusta on vahvistettu todella paljon niitten osalta joilla vaan ammattitaitoa pitää syventää tässä taantuman aikana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nuorten osalta on tietysti tarvetta löytää vielä lisää keinoja mutta ei voida ajatella niin että mikä tahansa koulutus ratkaisee tätä asiaa vaan on tietysti niin että jokaiselle työttömälle pitää löytyä sellaista koulutusta joka aivan oikeasti parantaa hänen ammatillista osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan

ei ole viisasta säästää sieltä mistä uuden kasvun pitäisi alkaa

yhdysvallat on suomen toiseksi suurin vientimarkkina eun ulkopuolella ja siellä on merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille pk yrityksille ja suuremmillekin yrityksille

emme saa myöskään unohtaa osaamisen vankkaa kivijalkaa laadukasta peruskouluamme

arvoisa puhemies

miten taataan se että siellä te toimistoissa on riittävästi asiantuntevia palveluneuvojia jotka osaavat yksilöllisesti käydä nämä asiat läpi työttömille soveltuvan koulutuksen ja uudelleentyöllistymisen osalta

paikallinen sopiminen määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen takaisinottovelvoitteen joustavoittaminen koeajan pidentäminen lomalla sairastamisesta omavastuun palauttaminen

hallitus löysi yhteisen ratkaisun luopumalla oppivelvollisuusiän nostamisesta ja ohjaamalla kaiken tuen sitä kipeimmin tarvitseville syrjäytymisvaaran alla oleville nuorille

on tietysti niin että yritys on se joka tekee investoinnin mutta on erittäin hieno asia että on pystytty luomaan semmoinen liiketoimintaympäristö että suomeen näitä investointeja tehdään

arvoisa puhemies

ensinnä kiitokset jaostolle olette tehneet hyviä täydennyksiä jotka ovat pitkälti myöskin samoja kuin liikennevaliokunta esitti

se on mahdollisuus avata uusia markkinoita suomalaisille tuotteille ja paras keino puolustaa suomalaista työtä

tärkeää on että kasvua tukevia liikennehankkeita rahoitetaan ympäri koko suomen

periaate on oikea

jos näin olisi niin kun sakkin on tullut aika paljon vastaan ja ovatko hekin tekemässä nollaratkaisua vain siksi että ajetaan työnantajan etua

vähän enemmänkin se täytyy myöntää

minä luulen että se kertoo siitä että paremmin kuin poliittinen oppositio niin siellä työmarkkinajärjestöissäkin on ymmärretty tämä tilanteen vakavuus

monia elinkeinoelämälle ja maakunnallisesti tärkeitä hankkeita käynnistyy ympäri maata

ja näitä ollaan tekemässä sen takia että me ajetaan ja turvataan niitä työpaikkoja jotka tällä hetkellä ovat olemassa ja että saadaan työtä vastavalmistuneille saadaan työtä työnsä menettäneille

arvoisa puhemies

ylipäätään toivoisin tähän väylähankepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja toivon että se asia nyt sitten liikennepoliittisen selonteon yhteydessä menee eteenpäin

minkälainen vaikutus tällä on puun hankintaan ja kuinka paljon työllisyyttä maa ja metsätaloussektorille tätä kautta saadaan

me ollaan työttömien asialla ja kaikkien niiden suomalaisten asialla joiden työllisyystilanne on tällä hetkellä heikko tai uhattuna

korkeimman oikeuden presidentti pauliine koskelo on todennut

ensinnäkin se on kirjattu sillä tavalla että se muutetaan syyperusteiseksi tai muutetaan niitä aikoja jolloin on oikeutettu vuorotteluvapaaseen

arvoisa puhemies

mutta on myöskin niin että tätä sote uudistusta on lähdetty tekemään sen takia että me voimme tuottaa kansalaisille palvelut tehokkaammin kuin tähän asti laadusta tinkimättä ja ehkä myös valinnanvapautta lisäämällä

on kanssa ihan mahdoton ymmärtää niitä puheita joissa puhutaan sanelusta kun kaksi kertaa on sovinnon kättä tarjottu ja pääministeri on täällä jo kolmannen kerran kolmannen kerran sovinnon kättä tarjonnut

jos näin on niin näkisin että meidän pitää silloin pyrkiä saamaan siihen lisäyksenä ainoastaan niitä jotka ovat meille kansallisesti merkittäviä kuten yhteydet jäämerelle ja keskittyä sitten kotimaisella politiikalla viemään näitä muita hankkeita eteenpäin

arvoisa puhemies

jos katsotaan mikä on kansainvälinen tilanne niin ruotsi on poistanut tällaisen järjestelmän hollannissa tämä on voimassa ainoastaan syyperusteisena eli me olemme nyt menossa siihen järjestelmään

olipa hyvä että edustaja viitanen otti tämän työllisyysarvion esille

ei mikä tahansa uudistus sen vuoksi että saadaan vain uudistus aikaan ole ratkaisu vaan sen uudistuksen pitää olla sellainen että se järjestelmä toimii paremmin kuin se toimii tällä hetkellä